hain juuri sitä että tässä tilanteessa meidän pitää elää suomen ehdoilla ja suomen työllisyyden ehdoilla ja elää siinä ajassa ja tehdä sen ajan mukaisia päätöksiä

tämä on aivan suomen oma päätös nostaa turpeen vero nelinkertaiseksi ja tässä tilanteessa kun nähdään että kivihiilen asema on tämä ja myös päästökaupan hinta ei ole mitään järkeä lähteä kotimaista energiaa polkemaan tällä tavalla

hallitus teki aikamoisen virheen aikanaan kun se nosti turpeen veroa ja laski hakkeen tukea ja nyt näitä liikkeitä ollaan tällä hetkellä korjaamassa

tässä on aika ihmeellinen tämä lisäys mikä tähän on tullut nyt tämä järeän puun hakkuukohteet ja tämän puun järeyden mukainen arviointi

siinä on myös sanottu että hakkeen tuki tulee vääristämään hintakilpailua tai sitten metsissä olevat puut eivät riitä tähän meidän ener giantuotantoomme

olen sitä mieltä että laillinen elinkeino saa suomessa jatkua mutta toki siinä on ollut varmaan ongelmia ja onkin ongelmia ja niitä tulee ratkaista

temin seuranta seurasi niinä vuosina onko sillä ollut puun hintaan tai sitten puun saatavuuteen vaikutusta ja kumpaankaan ei ole ollut tällä vaikutusta

itse olen aivan samaa mieltä kun olen seurannut maaseudun kehittymistä maataloussihteerinä ja maaseutuelinkeinoasiamiehenä sitä että vuosien saatossa meillä ovat tilakoot kasvaneet ja myös sitten eläintenhoidossa koulutustaso on noussut ja osaaminen on noussut siinä

hyvälaatuisen turkiksen omaava eläin on voinut hyvin ja eihän sitä tuotantoeläintä voida huonosti sillä tavalla pitää ainakaan monessa muussakaan kun mietitään

lihantuotannossa maidontuotannossa

arvoisa puhemies

tämä on erittäin tärkeä esitys edustaja kanervalta ja kahdessa erillisessä kokouksessa tätä asiaa on monella tasolla käsitelty eli pohjoismaiden neuvoston omissa puolueryhmissä ja on tehty esityksiä aloitteita kirjallisia kysymyksiä

tietenkin on aina näitä valitettavia tapauksia missä isännät tai emännät väsyvät ja he sitten laiminlyövät eläinten huollon mutta tämä on kumminkin marginaaliosa koko eläintenhoidosta

mutta se mihinkä viittasi oikeastaan edustaja heinäluoma on se millä tavalla ministerineuvosto sitten lähtee asiaa myös viemään eteenpäin saammeko me pohjoismaiden neuvoston kautta riittävän paineen ministerineuvostolle että hallitukset ottavat nämä asiat sitten omalle agendalleen ja lähtevät oikein tosissaan viemään näitä eteenpäin

kyllä minä uskon että metsänomistaja katsoo sen että ne ainespuut menevät ainespuukasaan ja minä uskon että energialaitoksetkin ottavat sieltä joukosta ne tukkipuut ja laittavat ne sinne sahalle menemään

arvoisa puhemies

edustaja korhonen puhui tässä demokratian palauttamisesta kuntiin kun on suurkuntia

se on hyvä käsittely ja keskustelu ollut minun mielestä vasemmiston ja vihreitten suunnassa että on pyritty ideoimaan uusia työtehtäviä ja uusia elinkeinoja sinne maaseudulle

tänään on monesti todennettu ja todistettu sitä että kun pohjoisen sellutehtaat on suljettu niin siellä on tämmöinen markkina alue missä puulla ei ole lähestulkoon hintaa tai se pitää kuljettaa kauemmas että siitä saadaan sitten kohtuullinen hinta

hehän ovat vastuussa kunnille ja sitä kautta voidaan vaikuttaa jos ei kuntayhtymä betonoi niitä seiniä

mietittäisiin ne ensin mitä ne ovat ja mitkä ovat kannattavat elinkeinot mistä me saamme riittävää vientituloa mitkä elinkeinot kestävät vuodesta toiseen ne paineet mitkä elinkeinotoimintaan kohdistuvat

arvoisa puhemies

olen huolissani siitäkin että ei suomessa olisi tämmöisiä alueita

toiseksi kyllä kunnioitan kärnän sitä asennetta että teillä on mielipide lähteä myös kehittämään yksinyrittäjien asemaa tässä yhteiskunnassa koska se on iso askel yritykselle lähteä yksinyrittäjästä työnantajaksi

esimerkiksi kun tämä uusi metsälaki mahdollistaa eri ikäismetsän kasvatuksen ja kun tuon lain perusteella se mihin asentoon se jää sen hakkuun jälkeen arvioidaan onko se järeää vai ei niin jos sieltä metsästä nyt otetaan sitten harvennushakkuussa pois nämä heikompikasvuiset ja muu tällainen puutavara mikä on pienempää kuin tämä järeä puusto ja sinne jää järeä puusto jäljelle niin kuka sen sitten arvioi että mihinkä kasaan kaikki meni

miten he siellä oriveden pienellä kylällä pystyvät vaikuttamaan sen yhden henkilön kautta tai siellä ylöjärvellä lähellä kihniön rajaa olevasta paikasta

lähteekö ottamaan palkal lisia muita mukaan ja saako markkinaa pystyykö kaksinkertaistamaan oman liikevaihtonsa siinä tilanteessa

näitten yksinyrittäjien tai sanotaan mikroyritysten muutaman työntekijän työnantajien sukupolvenvaihdos on tällä hetkellä aika liemessä

eli tässä on kyllä semmoinen tilanne että myyjä ei tiedä mitä myy ja ostaja ei välttämättä tiedä mitä ostaa ja miten sen tukibyrokratian temput siihen vielä päälle lasketaan ja siitä tulee aika hyvä virkamieshärdelli

arvoisa puhemies

edustaja maijalan lakialoite on aivan paikallaan

millä tavalla päästään siitä eteenpäin että ne yritykset eivät loppuisi vaan ne työpaikat jäisivät varsinkin niille maaseutumaisille alueille maaseutumaisiin kaupunkeihin ja kuntiin

kuten tuossa esille tuli suomessa tehdään noin parikymmentätuhatta leikkausta ja näitä teknisiä vikoja ja myöskään sitten näitten laitteitten mahdollisesti elimistöön päästämiä aineita ei välttämättä heti huomata ja nämä voivat tulla pitkänkin ajan jälkeen

toivon että tälle lakialoitteelle saadaan hyvä ja nopea käsittely se otetaan sosiaali ja terveysvaliokunnassa välittömästi käsittelyyn ja uskon että kaikki eteläisen osan läsnäolo edusti aitoa

tänään valtioneuvosto on myös päättänyt että tullaan kilometrikorvauksiin puuttumaan tullaan työn tekemisen hakemiseen puuttumaan eli tämän päivänkin kestävän rakenteen

täytyy myös kiittää entistä ministeriä juha korkeaojaa joka aikanaan aloitti tämän elintarviketurvallisuusraporttien selonteon kerran vaalikaudessa että jotain hyvää myös tänne keskustankin suuntaan

kaikki muutkin maat näin ajattelevat

keskustelu compact

siellä on hyviäkin kohtia tämän päivän valtioneuvoston päätöksessä mutta ihmettelen sitä kannattaako sitä sitten autoilevan syrjäseudun ihmisen lähteä töihin kauemmaksi jos kilometrikorvauksiin ja moneen muuhun asiaan lähdetään koskemaan

tässä on hyvin käyty lävitse ruokaturvallisuus teknisesti ja muuten mutta minä olen aika huolissani siitä tuotantoympäristöstä hyvästä tuotantoympäristöstä saadaan hyviä raaka aineita juuri tämän osalta missä määrin meidän nykyhallituksemme on sitten ohjaamassa uusia hankkeita muun muassa puhdas vesi toimintaan

asia lähetetään sosiaali ja terveysvalion

pöydällepanoa varten esitellä päivystyksen seitsemäs osa voi myös mustaherukka tamitita pannaan pöydälle kahdeskymmenesensimmäinen kolmatta kaksituhattaneljätoista pidettävään taas växttäneen racstä tulla eduskunnan seuraava täysi ostoon perjantaina kahdeskymmenesensimmäinen kolmannetta täällä istunnossa läsnä olevat edustajat näin toivovat

tämähän on aivan käsittämätöntä että lähdetään sitten omaa energiaa sotkemaan tällä tavalla

puhdas vesi on yksi raaka aineista mitä elintarvikeketjussa tarvitaan niin maidontuotannossa kuin myös teurastamoissa myös monessa muussa vihannesviljelyssä ja sen määrä tulee olemaan rajoitettua

siellä ovat turkikset ja turve ja se on aikamoinen ongelma kyllä yhdelle alueelle jos nämä molemmat ruvetaan sieltä lopettamaan

näen myös että logistiikkaan ja energiaankin liittyvät osat mitkä ovat myös ruokaturvallisuuden osia ovat myös sitten ehkä arvosteltavissa hallituksen osilta

arvoisa puhemies

kuten monta kertaa aiemminkin täytyy jälleen avata keskustelu siitä että hallitusohjelmassa on hyviä tavoitteita paljonkin mutta sitten kun tuo keltainen kirja ilmestyy tuohon meidän pulpetille arvioitavaksi niin aika vähän siellä on sitten enää eväitä toteuttaa hyviä tavoitteita

silloin vaadittiin kromia ja kaakelia niille pienteurastamoille ja toivottavasti siinä on järki nyt tullut päähän tämän uuden lainsäädännön kautta että myös ne maaseudun rakennustarkastajat hyväksyvät toisentyyppisiä ratkaisuja

toimiva maaseudun vesihuolto on elinkeinoelämän ja maataloustuotannon kehittymisen kannalta avainasioita

todellakin on tähän aikaan yöstä veroasioita hieman vaikea ehkä käsitellä ja todellakin kuulijajoukko voisi olla isompi koska kumminkin nyt ratkaistaan suomen tulevaa näkymää

lisäksi tänään tuli esille maa ja metsätalousministeriön haastattelussa se että vesihuoltohankkeisiin ei ole valtiolla osoittaa tällä hetkellä varoja

itse olisin nähnyt että tässä olisi muun muassa pienyrityskenttään tuotu nopeampia ja tehokkaampia vaikutustapoja joilla olisi saatu enemmänkin työllisyyttä aikaiseksi kuin tällä yhteisöveron alentamisella tällä hetkellä

en sentään sinänsä vastusta on hyvä kun me saamme yhteisöverotuksella mahdollisesti uutta työtä aikaiseksi jollain jänteellä mutta se jää vähän siihen tuulen ja hännän väliin tuleeko sitä ja millä aikajänteellä

muistaakseni se säännös on niin että sieltä on kyläalueet poistettu eli se kaapeli tällä tuella voidaan vetää jonnekin metsikköön mutta ei suorastaan ihmisten luokse

ainoa toimiva laajakaistojen rakentamisrahoitus on tällä hetkellä ollut maa ja metsätalousministeriön puolella ja siellä manner suomen rahoituskuviossa

kun on tämmöisten metsäkauppojenkin suunnittelu ja muu niin veronkorotus tavallaan sitä kautta tuo myös esimerkiksi metsätalousyrittäjille lisää veronkiristystä

nyt se on sieltä pyyhkäisty pois koska manner suomen maaseudun kehittämisohjelma loppuu ja seuraava ohjelma kuten ministeri sanoikin mahdollisesti kun se jätetään nyt sisään on ehkä vuoden päästä eun hyväksymä

kyllähän tämä on yksi tasaveron suuntaan menevä asia jälleen kerran täällä tänä iltana

eli kyllä tämä hallituksen vahva tavoite saada laajakaista joka kotiin tässäkin murtuu mutta tämä on erittäin tärkeä asia maaseutualueilla millä tavalla me tietoyhteiskunnassa olemme mukana millä tavalla me rakennamme sinne niin vanhusten palveluita kuin yritystoiminnan palveluita

tässä on aika problemaattinen myös tämä että tehtiin sata kuntaliitosta kaikkinensa paras hankkeen aikana ja siellä annettiin määrätynlainen lupaus valtion osalta niille kunnille kun oli ensin sanotaan porkkanarahat mutta nyt aika monessa kunnassa ne porkkanarahat on nyt syöty

olisin kyllä tällä veroratkaisulla hakenut tämmöistä yritystoimintaa ja pienyritystoimintaa aktivoivampia ja kannustavampia toimenpiteitä muun muassa katsonut sitä kun tällä hetkellä tuhannet yritykset ovat sukupolvenvaihdosvaiheessa millä tavalla oltaisiin aktivoitu sukupolvenvaihdoksia

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa ja arvoisa puheenjohtaja

eli oltaisiin katsottu esimerkiksi tuohon ruotsin suuntaan että ruotsin mallin mukainen lahja ja perintöverouudistus olisi ollut meillä

toinen mikä siellä on olemassa on juuri tämä työntekijäturva

toki se maksaa mutta tässä tilanteessa olisi kyllä kaikki tämmöinen laiskan pääoman liikkeelle laitto erittäin hyvä asia

itse tämä muutos on hyvin tekninen ja saadaan ajan tasalle nämä komission nimet ja muut mutta ottaisin kantaa vielä tämän valvontaan ja sisältöön

kotitalousvähennyksen osalta on tietenkin positiivista että kotitalousvähennystä korotettiin mutta toisaalta kun hallitus otti valtikan vastaan ensimmäisenä tätä alennettiin niin että onhan sitä nyt sitten tietenkin hyvä nostella ja todeta että hallitus nostaa mahdollisuuksia näihin poisto oikeuksiin

tämä ei tarkoita pelkästään kuntapalveluja ne ovat paenneet jo aika laillakin hiljaisilta maaseutualueilta ja näitten kuntaliitostenkin johdosta mutta tarkoitan myös valtion palvelujen osuutta tässä asiassa

tässä tehdään hyvä ohjelma varmaankin suomen maaseudun puolelta mutta maa ja metsätalousministeriön ja sen toimielinten tulee toimia myös byrokraattisesti mielestäni suomen lainsäädännön ja euroopan lain mukaisesti että nämä ohjelmat saadaan nopeasti käytäntöön ja nämä toimenpiteet suomen maaseutua hyvinkin nopeassajärjestö

valtion palvelut keskittyvät pelkästään näihin keskuskaupunkeihin ja sitä kautta menettävät niin sanotut seutukaupungit ja pienet maaseutukaupungit oman toimintakykynsä niin valtion palvelujentarjoajana kuin omien palvelujenkin tuottajana eli asukkaat sieltäkin muuttavat lähimpiin maakuntataajamiin

kotihoidon tuen muutos

toisaalta kuitenkin tässä salissa edustaja sasi myönsi että tämä on säästötoimenpide tämä asia eikä puhtaastikaan kotihoidon tuen kehittäminen

kuntarakenteen osalta haeskelin kanssa kokoomuksen porkkanoita

kokoomuksen ryhmäpuheessa mainittiin että keppiä ja porkkanaa tulee kuntasektorille ja mainittiin että valtionosuuden vähennykset ovat se keppi ja verotulojen lisäys kunnille on se porkkana

se on pakkonosto

siellä nämä asfaltit rakoilevat ja täytyisikin varmaan ottaa uusi liikennemerkki käyttöön moottoripyörällä tai polkupyörällä ajo kielletty ettei tulisi vahinkoja

näen että tämmöiset vahingot joissa moottoripyörät ja polkupyörät näihin railoihin menevät ovat ihan turhia tapaturmia

olisikin hyvä nähdä se loppulaskelma kun lasketaan kaikki yhteen kuinka paljon tämä uusi talousarvio tuo ja suunnitelmat tulevat tuomaan työpaikkoja mikä on loppusaldo

meillä on hyvin paljon elinkeinotoimintaa ja aktiivitoimintaa pohjoisemmassakin joten toivoisin myös liikenneolosuhteitten niin pitkittäin kuin poikittainkin paranevan

aika vähän eduskuntaa kiinnostaa yrittäjyyden kasvuohjelma jota keskusta tulee esittämään ja haluaisimme tästä hyvää debattia saada aikaiseksi

otan nyt tässä esimerkiksi tämän kolmostien joka on tampereella kohtuukunnossa mutta siitä vielä eteenpäin on hyviä suunnitelmia ja on alettu rakentaakin pohjanmaalle päin

toivoisin että nämä liikennehankkeet mitkä yhdistävät pohjanmaan pääkaupunkiseutuun kolmostien varrella olisivat vielä prioriteettilistassa

suomalainen yhteiskunta perustuu ahkeruudelle työn ja yrittäjyyden kunnioittamiselle tasa arvolle yhteisvastuulle sekä toisistamme välittämiselle sanoo hallituksen ohjelma

teillä on erittäin hyviä puheenvuoroja ollut kaksikin kappaletta tässä ja erittäin hyvää analyysiä siitä että on todellakin tässä lähipalveluista kyse ihmisen arjen turvaamisesta ja lähdetään sieltä liikkeelle miten me voimme asua sekä lähempänä kaupunkia että syvemmälläkin maaseutua

samoin ysitien rakentaminen on yhtenä asiana koska kuitenkin pirkanmaan lävitse menee suurin osa koko valtakunnan liikenteestä pohjois ja myös sitten länsi suomeen

maankäytön osalta

kun keskustelimme tästä kuntarakenneuudistuksesta edustaja korhonen hyvin mainitsi että kuntarakenneuudistuksen tärkein pointti on maankäyttö ja maankäytön tarve

ymmärrän tässä metropolialueella ja kasvukeskusten alueella sen että meidän täytyy saada sinne asuntokäyttöön maata mutta yhtä lailla otan tampereen seudunkin esille että jos me haluamme sinne kansainvälisiä investointeja niin tampereen kaupungilla täytyy olla riittävät maavarat siihen että saadaan sinne myös yritysaluetta kaavoitettua tämän asuntokaavoituksen vierelle

hallitusohjelmassa on hyvin paljon positiivista tekstiä mutta sitten tuolla talousosiossa ei ole niitä toimenpiteitä merkitty eikä niille toimenpiteille ole annettu resursseja millä tätä hallitusohjelmaa muutettaisiin lihaksi